hyvinvointivaltio rakentuu vaan sillä että jokainen ihminen osallistuu omalla panoksellaan tämän yhteiskunnan rakentamiseen saa työ ja opiskelupaikan ja pystyy olemaan hyödyksi

korostan nimenomaan että me tarvitsemme jokaisen nuoren me tarvitsemme jokaisen pitkäaikaistyöttömän rakentamaan hyvinvointivaltiota jotta voidaan turvata kansalaisille hyvinvointipalvelut myös jatkossa

työkokemuksen kerääminen on usein välttämättömyys työllistymisen kannalta opiskelun päätyttyä

pidän hallitusohjelman kirjausta opintotukien sitomisesta indeksiin sekä opintotukijärjestelmän uudistamista tukemaan päätoimista opiskelua ja nopeampaa valmistumista erittäin tärkeinä uudistuksina

edustaja pekkarinen otti esiin julkisen sektorin yrityksien tukemiset lähinnä rahan kohdentamiset tutkimukseen kehitykseen ja uusiin innovaatioihin

se on tietysti erittäin tärkeä näkökohta mutta olen monta kertaa miettinyt että harvoin saadaan mitään tietoa mitä niillä rahoilla ollaan aikaan saatu onko tullut uusia yrityksiä onko tullut lisää työpaikkoja

arvoisa puhemies

uudenmaan alueen kansanedustajana haluan tuoda esille uudenmaan kansanedustajien ja uudenmaan liiton yleisen huolen opiskelujen aloittamispaikkojen vähyydestä uudenmaan alueella

arvoisa puhemies

uusimaa jää edelleen niin ammatillisen kuin korkea asteen koulutuksenkin osuuksissa maamme keskiarvon alapuolelle vaikka alueella asuu lähes kolmannes maamme väestöstä

pitäisi olla ilman muuta selkeätä että jos valtio rahoittaa jotain niin myös sitten saadaan siitä tiedotetta mihin se raha on kohdennettu ja minkälaiset työllisyysvaikutukset esimerkiksi sillä rahalla on ollut tai uusien yrityksien perustamiseen liittyen

on ollut erittäin mielenkiintoinen ilta joka on avartanut aika paljon näkemystä siitä minkälainen tilanne suomessa eri puolilla suomea on kuntien osalta ja täytyy sanoa että se on myös vahvistanut sitä käsitystä että tämä kuntarakenneuudistus on aivan välttämätön

edustaja pelkonen puhui matkailusta

matkailu on kyllä äärettömän tärkeä asia

matkailun edistämiskeskuksella on ollut hyvä kampanja missä pyritään matkailua edistämään

ja tällä hetkellä

tuossa päivällä kun eduskuntaryhmät pitivät omia puheenvuorojaan niin keskustan varapuheenjohtaja anne kalmari puheensa yhteydessä esitti minulle kysymyksen miten minä aion hoitaa tuusulan alueella tämän kunta ja rakenneuudistuksen

metropolialueelle tarvitaankin koulutuspaikkoja takaamaan ammattitaitoisen työvoiman tarjontaa alueen elinkeinoelämän ja palvelujen tuottamisen tarpeisiin

no aina se aika on

arvoisa puhemies

satu taiveahon tekemiä lausumaehdotuksia

sen lisäksi teemme myös helsingin espoon vantaan ja kauniaisten kanssa kiinteätä yhteistyötä lähinnä malin eli maankäytön asumisen ja liikenteen osalta

tämä on hyvä tämä alku että me saamme nyt keskustella tästä tulevasta uudistuksesta ja tuoda sitten näkemyksiä laajalta koko suomen alueelta

tällä hetkellä monissa kunnissa on ilmiselvästi puutetta siinä että eivät ihmiset saa aikaa lääkäriin eivät saa lääkäripalveluita

tällä hetkellä helsingin yliopisto ei kuitenkaan tarjoa terveystieteiden maisterin koulutusohjelmaa vaikka helsingin ja uudenmaan alueella sijaitsevat maamme suurimmat terveydenhuollon organisaatiot sekä merkittävä osa maamme hoitohenkilöstöstä

mutta emme ole jääneet toimettomiksi vaan yritämme löytää siihenkin ratkaisun eli kehittämällä niitä terveyskeskuksen palveluja niin että sairaanhoitajille siirretään enemmän työtehtäviä he ottavat myös pitkäaikaispotilaista vastuuta ja siten kevennetään sitä lääkärien työtaakkaa

terveydenhuollon laadukkuuden alan yliopistollisen osaamisen ja korkeatasoisen hoidon ja tutkimuksen takaamiseksi metropolialueella tarvitaan terveystieteiden maisterin koulutusohjelma

se on vain niin että keski uudeltamaalta työssäkäyntialue suuntautuu espooseen vantaalle helsinkiin jonkun verran sitten hyvinkäälle ja pohjoiseen

mutta minä toivon että siinä vaiheessa kun ministeri saa nyt tätä lakiesitystä vähän pitemmälle niin todella kuullaan kuntia ja käydään sitten keskusteluja siitä miten kunnat näkisivät parhaiten tämän kuntarakenneuudistuksen että pystyttäisiin takaamaan kuntalaisille riittävät palvelut

suomalainen muotoiluosaaminen saa tämän myötä tunnettavuutta julkisuutta myös kansainvälisesti

joku hoitaa terveydenhuollon sektorin joku opiskelukuntayhtymät ja niin edelleen

me olemme pystyneet myös vaikuttamaan sitten niiden palveluihin ja ennen muuta siihen rahoitukseen

toivon että pystytään vastaamaan tähän asuntojen rakentamistarpeeseen pystytään vastaamaan liikenneväylien lisärakentamiseen ja yleensä järkevään maankäyttöön

ne ovat varmasti sitten enemmänkin budjettiasioita mutta vaikuttavat hyvin paljon siihen miten se kunta pystyy sitten tarjoamaan ihmisille erilaisia mahdollisuuksia liikkumiseen ja elämiseen

arvoisa puhemies

kyllä hallituksen esityksen mukaan haittaluokitusta hyödynnetään myös kansaneläkelaitoksen etuuksien myöntämisharkinnassa sekä kuntien vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain mukaisten palveluiden myöntämisedellytyksistä päätettäessä

pidän myös erittäin tärkeänä sitä identiteettiä että ihmiset tuntevat kuuluvansa johonkin kuntaan tai johonkin alueeseen ja se on kyllä keski uudellamaalla vahvana että ihmiset sitoutuvat kulttuurikuntiin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

täytyy sen verran tähän keskusteluun nyt ottaa osaa kun tässä tuodaan esiin hallituspuolueiden edustajilta sitä että oppositiopuolueen jäsenet eivät kannattaisi tätä takuueläkettä

hallituksen esityksessä sälytetään työntekijälle kohtuuttoman suuri vastuu siitä että työnantaja ei kykene maksamaan työsuhdesaatavia

työntekijän ei voida edellyttää osaavan arvioida milloin hän voi tai hänen tulee päättää työsuhde maksamattomien palkkojen perusteella

on harmi että esimerkiksi uudenmaan alueelle ei saada edes pieniä määrärahoja joilla voitaisiin liikennettä sujuvoittaa ja myös lisätä asuntorakentamista

se on hyvä esitys mutta siinä on pieni kohta mihin me olisimme halunneet muutosta eli se että siinä otetaan huomioon myös nämä ostoeläkkeet kun kaikki muutkin tulot huomioidaan

olisi todella hyvä asia jos hanketta voitaisiin aikaistaa vuodella jotta hangon satamaa voitaisiin entistä paremmin hyödyntää ja myös vähentää rikkidirektiivistä aiheutuvia lisäkustannuksia

hallituksen esityksessä ehdotettu tiukennus saattaa johtaa työntekijän kannalta kohtuuttomiin tilanteisiin

maksukyvyttömästä työnantajasta kärsimään joutuvat työntekijät saavat lisävaikeuksia menettämällä oikeuden palkkaturvaan tai joutumalla ottamaan nykyiseen työmarkkinakäytäntöön kuulumattoman riskin päättämällä itse työsuhteensa

mikäli niin on kuin ministeri rehula sanoi että se on hyvin marginaalinen ihmismäärä joka on saanut näitä ostoeläkkeitä niin ne olisi voinut ihan hyvin huomioida tässä lakiesityksessä ymmärtääkseni

mutta ettei jää väärää käsitystä me kannatamme sitä että pienituloisten ihmisten joilla on pieni eläke tulotaso nousee

tiedetään että suomessa toimivien yritysten logistiikkakustannukset ovat moniin kilpailijamaihin verrattuna huomattavan korkeat

on varmasti äärettömän tärkeätä että saadaan tarkat selvitykset näistä kehyspäätöksen vaikutuksista lapsiperheisiin ja on tietysti niin että jos vaikutukset ovat kohtuuttoman kovia niin uskon että hallituksella on mahdollisuus myös sitten miettiä asioita uudestaan ja tarvittaessa myös korjata päätöksiään

lainkohdan perusteluissa ei ole tarpeeksi selkeästi määritelty millaiset kulut ovat kohtuullisia

edustaja juvonen otti puheessaan esiin hoitajamitoituksen ja myös pitkäaikaislaitospaikkojen vähentämisen

esityksen perusteluissa katsotaan että tavanomaisia ja siten korvattavia kuluja olisivat muun muassa kulut jotka syntyvät työsuhteessa noudatetun pitkäaikaisen käytännön tuloksena

eli pitkäaikaisia sairaansijoja on tarkoitus vähentää nimenomaan terveyskeskusten vuodeosastoilta

tällainen kriteeri sopii erittäin huonosti työelämään jossa lyhyiden ja erittäinkin lyhyiden työsuhteiden määrä kaiken aikaa kasvaa

tiedetään että aika on ankaraa ja kovaa ja nuoret eivät saa työpaikkaa

on ajateltu että ihmisten on parempi olla kotona jos vain on sen verran kykyä että pystyy tulemaan kotona toimeen kun saa kotiin riittävästi palveluita ja toki jos kotona asuu on myös mahdollisuus päästä kotoa jonnekin aktiivitoimintaan kerran kaksi viikossa

onneksi nyt hallituksen kehysesityksen myötä kumminkin turvataan heille opiskelupaikka

ehdotetun pykälän perusteluissa korvattaviksi kuluiksi määritellään myös kulut jotka ovat selvästi yksittäisiä ja tilanteen yllättävyydestä johtuvia

nuorten yhteiskuntatakuu on hyvä hanke ja toivoisin että suomen yrittäjät tarttuisivat siihen mahdollisuuteen että he palkkaisivat nuoria työttömiä enemmän työharjoitteluun tai varsinaiseen työhön ja kantaisivat sillä lailla oman vastuunsa ja oman kortensa tähän kekoon jotta saadaan nuorille parempi valoisa

tässäkin luotetaan aivan liikaa siihen että työntekijä tietää tarkoin oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa rajat ja pystyy vaatimaan niiden noudattamista työnantajalta

minä pidän äärettömän hyvänä asiana sitä että nimenomaan lähdetään siitä että vuodeosasto ei ole kenenkään koti

lakiehdotuksen perustelujen puutteellisuuden vuoksi valiokunnan olisi tullut ottaa mietinnössään kantaa näihin näkökohtiin

keskustelu

esimerkiksi ministeri huovinen on nyt tehnyt äärettömän hyvää työtä sosiaali ja terveydenhuollon alueella ministerinä

yhdeksäs viidettä kaksituhattaneljätoista

pöydällepanoa varten esitetään päivystyksen toiminnassa poimia neuvosto eivät tätä mietitä pannaan pöydälle yhdeksäs neljättä kaksitoista neljätoista pidettävään täysistunto hyväksyttäneen hyvät

me olemme saaneet monia hyviä uudistuksia tämän hallituskauden aikana eteenpäin

myös tämä laitospaikkojen purkaminen on hyvä uudistus jos lähtökohtana on että ajatellaan niitä ikäihmisiä ja heidän tarpeitaan

valoisampi tulevaisuus

arvoisa puhemies

tiukempien myöntämisperusteiden käyttöönotto pienentää monen omaishoitajan korvausta

jos ajattelee että muutamakin omaishoitaja luopuu omaishoitajan tärkeästä tehtävästä ja päätyy siihen että laittaa läheisensä laitoshoitoon se tulee kunnille huomattavasti kalliimmaksi kuin se omaishoidon tuen maksaminen nykyisillä kriteereillä

arvoisa puhemies

vanhustenhoidon ja oikeuksien turvaamisesta on keskusteltu paljon

olen samaa mieltä että me emme muista ehkä riittävästi arvostaa tätä ikäpolvea joka nyt tarvitsee hoitoa ja huolta

he ovat rakentaneet tämän yhteiskunnan meille hyvinvointivaltion tehneet ahkerasti työtä sen lisäksi vielä auttaneet lapsiaan lapsenlapsien hoitamisessa ja arkisen päiväaherruksen sujumisessa näissä lastensa perheissä

kuntien talous on edelleen heikoilla jäillä

toivottavasti tämä viesti sitten kantaa yli koko suomen että me olemme ainakin täällä valmiita tekemään parhaamme sen eteen että meidän vanhusväestö saa tarvitsemansa hoidon ja hoivan ja myös että arvostamme omaishoitajien työtä ja arvostamme myös tätä meidän eläkkeellä olevien ihmisten panosta tässä yhteiskunnassa

säästötoimien vuoksi myöskään omaishoitajien ja hoidettavien tukipalveluja ei pystytä kehittämään vaikka tavoitteena on tarjota riittävät avopalvelut ikäihmisille

he ovat erittäin aktiivisia toimijoita

heidän sukupolvensa on tehnyt ahkerasti työtä ja rakentanut tämän maan hyvinvointia

pidän tärkeänä että vanhustenpalvelulaki etenee ripeällä vauhdilla

arvoisa puhemies

veteraanien kuntoutustarve on kasvanut ja kuntoutuksen hinta on noussut eli rahaa tarvittaisiin vähintään sama määrä kuin viime vuonna vaikka veteraanien määrä väheneekin kaiken aikaa

veteraanit ovat kuntoutusrahansa ansainneet

arvoisa puhemies

sairastuneet jäävät liian usein vaille tarvittavaa hoitoa ja tukea

yksilölliset ja yhdenvertaiset oikeudet sekä palvelut tukevat muistisairaan ihmisen ja hänen läheisensä hyvää arkea sairauden aikana

suomi tarvitsee viipymättä kansallisen muistiohjelman jolla turvataan sairastuneiden hyvä hoito

huolestuttaa kovasti paljon tuo nuorten työttömyys ja uudellamaallakin missä on totuttu että meillä on suhtkoht hyvät työllisyysluvut olleet ja vähän nuoria jotka eivät ole saaneet opiskelu tai työpaikkaa tällä hetkellä huolestuttaa kun siellä on useita tuhansia nuoria jotka eivät ole saaneet työtä

mietin että monesti se että he saisivat sen ensimmäisen työpaikan avaisi sitten uusia näkymiä ja mahdollisesti sitten työnsaantimahdollisuudetkin paranisivat

mietin että olisikohan tässä mitään ideaa että valtio lähtisi sitten tukemaan esimerkiksi kuntia jollain tietyllä määrärahalla että kunnat voisivat sitten vaikka laittaa puolet lisää siihen valtion rahaan ja sillä tavalla saataisiin näitä nuoria työelämään mukaan

hallituksen edustajien on vaikea kuvitella sitä tilannetta että moni nuori kitkuttaa jo nyt vähillä rahoillaan päivästä toiseen ja ilman omaa syytä

työvoimapolitiikka on ollut poukkoilevaa ja usein hallitus on liian myöhään havainnut sen että työttömyyden hoitoon ei ollut riittävästi määrärahoja

hallituksen on tehtävä kaikkensa jotta nuoret eivät jää ilman opiskelu tai työpaikkaa tai työvoimapoliittisia aktivointitoimenpiteitä